mutta yhtä vähän on perusteita siihen että me nostatamme puun hintaa sillä että maksetaan tukia siitä että puuta ryhdytään polttamaan kattiloissa silloin kun sille puulle on vaihtoehtoinen käyttö korkeamman jalostusarvon tuotannossa

nythän on tiedossa että on uusi aika iso lista olemassa joka on saksan hallituksen ulottuvilla ja kysynkin hallitukselta aikooko se pyytää näitä tietoja jotta mahdolliset suomalaiset veronkiertoon syyllistyneet voisivat tulla päivänvaloon

ja jos edustaja heinonen nyt paneutuu tähän asiaan niin hän löytää tosiasiat veronmaksajain keskusliiton nettisivulta missä on tehty tämä tarkka vertailu

ei halua kumpikaan

soittaa kuusi kahdeksan ja seitsemäntoista ei kosonen kosteuskutomokset miten

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväristuksen kuudes osia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa toisiaan samalla tavalla kuin keskustan että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

pidentyjaostot ja se sopisi työllisyyttä vastaan

ollaanko tässä tilanteessa valmiit lähtemään kiristämään kun asiantuntijat elinkeinoelämä varoittaa tästä kiristyksestä jopa ulkomailta niinkin konservatiivinen laitos kuin imf kehottaa katsomaan että ei irrottauduta elvytyksestä varomattomasti

te ette todellisuudessa ole tekemässä tässä ja nyt mitään työllisyyden hyväksi ja silloin tämä kehä menee edelleen alaspäin ja ollaan jälleen uusien leikkausvaateiden edessä

täytyy katsoa kuinka suuria uhrauksia se meiltä edellyttää ja pitää sitten mielessä että jos niitä uhrauksia tehdään niin tosiasiassahan ne rahat ovat poissa jostain muualta kuten perusturvan kehittämisestä

on selvä että pelkästään tämmöinen riski joutua housut kintuissa kiinni lisää tässä suhteessa lain kunnioitusta omassa maassamme mutta tämä vaatisi siis hallitukselta selvän linjauksen että se on valmis ottamaan vastaan niitä tietoja jotka tällä hetkellä ovat verojärjestelmän käytöstä olemassa

kun nyt arvioitte vuosi sitten elokuun tapahtumien yhteydessä käyttämiänne puheenvuoroja siitä mitä eurooppalaisessa ja maailman kehityksessä tulee tapahtumaan niin onko näihin puheenvuoroihin tehtävissä joku uusi tilannearvio

julistuksessa

se on se meidän vaihtoehtomme eli mennään nykyjärjestelmän pohjalta vaalipiirirajoja muuttaen päästään parempaan suhteellisuuteen ja niin että kansalaiset tietävät mihin se ääni menee eikä niin ed

nyt on siis perusteet harkita uudelleen tämä arvonlisäveropäätös

nato keskustelua varten aistellaanpa verotuksen seitsemäs osia voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto

pitää panostaa kasvuun ja työpaikkoihin

pitempi askel kerrallaan sovi seitsemän ei perustama

oletan että pääministeri on tähän perehtynyt

se pysyisi mukana kolme ja entäs koulutusta hipoissa koulutustyönskutunnukset miten muka

viistosti aina kuusikymmentäyksi ei tyhjä kakstoista kuusykstoista eduskunta

äänestys on annettu sotaan ensi kaudeksi ja ääntä neljäkymmentäyksi neljään vuosikymmeneen uskontoon

yk liitto kuuluu näihin järjestöihin samaten suomen toimikunta euroopan turvallisuuden edistämiseksi joka on tehnyt erittäin arvostettavaa työtä turvallisuusasioissa

eduskunta hyväksyy sen myös esittelyssä se on palkannut lakiehdotuksesta edusti toinen käsittely oma tytär

osti sitten leipää kaupasta tai auton tai parturin niin aina verottaja on välissä mutta on yksi mielenkiintoinen asia ja se koskee pääomaliikkeitä jossa näin ei ole

tämän jälkeen puhujalistaan

sabonis yhdeksän kaksikymmentäneljä y poissa kuusitoista eduskuntaan osa niiden

osa käsittelyyn ja ainoan käsittelyn ystävänpäiväristuksen yhdeksi nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

pertti virtanen

tässä suhteessa tarvittaisiin myös suomen hallitukselta tämän johtopäätöksen näkemistä finanssikriisin jälkeen että myös tällä alueella on syytä tehdä uusia asentoja nähdä tämän finanssikriisin opetukset ja nähdä että nyt on mahdollisuus miettiä joitakin asioita uudelleen

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta

äänestys on annettu

ylityö ja mustia verotus kuusitoista ei pyydä vastamajaa tai

än tänne tyks

eihän tämä nyt kauhean hyvältä näytä

sosialidemokraatit ovat puhuneet tässä salissa jo useampaan kertaan sen puolesta että miettisimme pääomaliikkeiden verotusta

pyytäisin oikeastaan että ministeri voisi arvioida myös tätä puolta mitä voidaan tehdä sen hyväksi että vuokralla asuvia ja omistusasunnossa asuvia kohdeltaisiin mahdollisimman yhdenvertaisesti myös tämän kotitalousvähennyksen käytössä

hallitus pääministerin suulla sanoo että te ette heitä hanskoja pois

mutta kyllä siellä työttömien puolella alkaa tulla jo semmoinen tunne että hanskat lähtevät kädestä kun ei ole mitään toimia ei tänä vuonna eikä ensi vuonna joilla työllisyyttä hoidettaisiin päinvastoin työllisyysmäärärahoja te leikkaatte

äänestyksen

pääministeri vanhanen ilmoitti että tämä on hallituksen tutkinnassa osana kööpenhaminan ilmastokokoukseen liittyviä valmisteluja

aika ei salli jatkaa määrättömiin mutta jos katsotaan tähän mennessä käytettyjä puheenvuoroja niin tässä on kaksi ryhmää joille puheenvuoro vielä mahtuu

britannian steve kabaree sapuskan kaksi perustama

sen jälkeen on käynyt ilmi että ei ollutkaan transaktiovero eikä mikään siihen rinnastettava asia tutkinnassa vaan paljon löysemmät ja osin meille myös erittäin epäedulliset rahoitusmallit jotka liittyvät muun muassa lentoliikenteen verottamiseen joka on kaukana euroopan rajoilla olevalle maalle huomattavasti ongelmallisempi kuin sellainen vero joka kohdistuisi näihin nopeisiin pääomaliikkeisiin joten jään kysymään onko hallituksella tarkoitus tehdä tässä transaktioverossa selvitystyötä ja onko se valmis liittymään niiden maiden joukkoon jotka tällä hetkellä aktiivisesti harkitsevat transaktioveroa koskevia esityksiä

äänestyksessä

edustaja karhu aloittaa ja sitten tulee sen lisäksi perussuomalaisista joku

euroopan unioni on turvallisuusyhteisö ja se on meidän tämän päivän keskustelun kannalta kyllä suuri asia että se ymmärretään nyt samalla tavalla

pidempi arvostelee ajatusta kuusi kolme ipi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaankuntokursseista

eikö olisi aika tunnustaa että tällä kuristuslinjalla suomi ei nouse ja ottaa kasvuun niitä lääkkeitä joita pääministeri itse oli tarjoamassa viime vaalikaudella

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto

ranska teki suuren palveluksen unionille mutta myös suomelle kun se otti käyttöön perussopimuksen lausekkeet

äänestyksen on annettu

ai te keskus nuorten estellä yhdistyksen kolmas asia voi myös lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

pidentyä aidosta timo kudosehdotusta kuusikymmentä liity ostama